mutta nämä kaikki ovat tietenkin tämän väärän ja virheellisen yhteisö ja pääomaverouudistuksen seurauksena jääneet tältä osin saavuttamatta

myös muut hallituksen esittämät kompensaatiot muun muassa kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus on varsin vaatimaton kompensaatio

valtion osuus kuntien rahoituksesta tosiasiassa supistuu mutta sitä yritetään peitellä esittämällä tilanteen parantamiseksi se että kustannustason nousua korvataan osittain valtionosuuksien indeksikorotuksilla ja veromuutosten kunnille aiheuttamaa tulojen vähenemistä korvataan

jaatteko ministeri tämän hallituksen johtavan puolueen ryhmänjohtajan käsityksen ja mitkä ovat muiden hallituskumppaneiden ajatukset tässä

kysymys

aikovatko sosialidemokraatit ja te herra ministeri vaatia minihallitusneuvotteluissa sosiaaliturvan leikkausten hyvittämisestä pienituloisille

näin nämä laskelmat näyttävät budjettikirjan mukaan

hallituksen esityksen perusteluissa ja myöskin tässä mietinnössä on mielestäni väärä perusolettamus se että työvoiman vuokraamiseen ei tarvittaisi rajoituksia

tässä kun olen seurannut hallituksen propagandaa veropolitiikan osalta jopa kuntaverotuksen kiristäminen on esitetty harhaanjohtavasti tilanteen parantamiseksi niin tätä argumentaatiota olen kyllä ihan kurkkuani myöten täynnä

tämä argumentti että sotilaat niin nato sotilaat kuin suomenkin sotilaat ovat välttämättömiä afganistanissa turvaamassa siviilien asemaa ja humanitäärisiä operaatioita on kyllä erittäin kyseenalainen

puhutaan vaihtoehtojen kartoittamisesta mutta todellisuudessa on vain ainoa vaihtoehto jota valmistellaan

ja todellakin vasenryhmä ei taputa käsiä koska kysymys on kokonaisuudesta jossa pienituloisten ja pienituloisten lapsiperheiden asema kiristyy

jokainen teistä joka kunnissa laatii budjetteja on laatinut budjettia ensi vuodelle tietää todellisen tilanteen

arvoisa herra puhemies

historian ja nykypäivänkin valossa on selvää että meidän maamme ja pohjolan vakautta ei lisätä varustautumalla eikä militarisoimalla eun rakenteita

he totesivat hyvin alleviivaten että he eivät missään tapauksessa halua että heidän humanitaariseen työhönsä millään tavalla kytkeytyy ulkomaisten joukkojen niin sanottu suojelurooli

ei kylläkään työllistä yhdenjaksoisesti kaikkia mutta pääosan

meidän asemamme on kaikkein turvallisin silloin kun pidämme huolen liittoutumattomuudestamme

säätämällä poikkeuslain eduskunta pelasti yksityisten eläkeyhtiöiden vakavaraisuuden sallimalla keinottelusijoitusten heikentämien taseiden kirjanpidolliset korjaukset eräänlaisen taseiden valohoidon

toinen asia

täällä on argumentoitu naisten asemalla ja pidetty tärkeänä että operaatiot toisensa jälkeen jatkuvat juuri naisten suojelun takia ja naisten aseman takia

sama epäterve tilanne on telakoilla

tämäkin argumentti on kyllä aika löysällä pohjalla sillä koko tämän isaf operaation keston aikana afganistanin hallitus ja presidentti karzai ovat vahvistaneet lakeja jotka ovat heikentäneet naisten asemaa

maan talous vaipuu koomaan massatyöttömyys kasvaa julkista sektoria leikataan mutta aseisiin asehankintoihin miljardeilla tuntuu olevan varaa

väestökehitys ja kuntien rajut tuloerot ja velkaantuminen ovat eriytymisen ja alueellisen eriarvoistumisen reaalimaailman mittareita

aina miehitys vaihtuu ja se on johtanut valtaviin laatuongelmiin ja aikatauluongelmiin telakoilla puhumattakaan siitä että siellä rikotaan röyhkeästi ja härskisti työehtosopimuksen minimiä ja siellä harmaa talous saa rehottaa

menettelyä ja poikkeuslain jatkamista on arvostellut muun muassa sosiaali ja terveysministeriön vakuutusosaston nyt eläkkeelle siirtynyt ylijohtaja tarmo pukkila

tässä mielessä haluan vielä tarkentaa ministeriltä juuri tämän voimassa olevien tilausvaltuuksien määrän tällä hetkellä

muun muassa avioliittolaissa josta paljon kiisteltiin ja jota naisjärjestöt jotka muuten toimivat afganistanissa maan alla vastustivat ja pyrkivät osoittamaan mieltä ja mielenosoitukset tukahdutettiin keskeinen kiistanaihe oli se että itse asiassa laissa laillistetaan raiskaus avioliitossa ja asetetaan naiset aviomiehen käskyvallan alaiseksi

tämä on ihan selkeä poliittinen valinta ja tälle tilanteelle hallitus eikä kukaan tässä maassa halua todella tehdä mitään

hyvityksiä ei tulisi maksaa myöskään ennen kuin vanhuuseläkerahastoihin on palautettu se miljardi euroa joka poikkeuslailla rahastoista otettiin

ajatus on sama kuin todettaisiin että valtionosuuksien leikkausten aiheuttamat säästöt kunnissa heikentävät kyllä muun muassa dementikkojen hoivaa mutta ei hätää onneksi samalla edistetään muistisairaiden vanhusten selviämistä omillaan

olisin odottanut että sosiaali ja terveysvaliokunta olisi asettanut mietinnössään nämä ehdot lain voimassaolon jatkamiselle mutta lain voimassaoloa esitetään jatkettavaksi ilman ehtoja

on selvää että heikko turvallisuustilanne ja viranomaisten haluttomuus tai kyvyttömyys suojella naisia onkin keskeinen ongelma naisille ylipäätään

arvoisa puhemies

kuntien talouden kurjistaminen on uusliberalistista kuntapolitiikkaa julkisten palvelujen tuottamiskyvyn alasajoa ja tilan raivaamista yksityistämiselle

viisivuotisjaksoja kun katsomme niin aina viidessä vuodessa tuo naisvankien määrä on kaksinkertaistunut ja noin puolet naisvangeista istuukin vankilassa näiden kunniarikosten tai moraalittomuuden niin kuin siellä sanotaan muun muassa avioliitosta karkaamisen esiaviollisen seksin tai raiskatuksi joutumisen takia

siinä vaiheessa eläkerahastojen on ryhdyttävä realisoimaan sijoituksiaan

menot ovat toki kasvaneet mutta oleellisinta on huomata menojen viime vuosina tapahtunut rakennemuutos joka on oleellinen selitys menojen kasvulle

minusta tällä poikkeuslain jatkamisella vain kannustetaan kansainvälisiin riskisijoituksiin kun pitäisi asettaa ehtoja ja kääntää eläkevarojen valvonnassa aivan uusi sivu

hallitus ja eduskunnan enemmistö ovat antaneet tylyjä vastauksia eläkeläisjärjestöjen lähetystöille heidän vaatiessaan epäoikeudenmukaisen taitetun eläkeindeksin korjaamista

no näihin operaatioihin joissa suomikin ja pohjoismaat ovat olleet mukana on tietysti kuulunut myöskin lukuisien naisvankiloiden rakentaminen niin että ainakin naisvankien asema on jossain määrin kohentunut

siksi tarvitaan kuntalain kokonaisuudistus jossa kunnille rajataan uusien kilpailusäännösten mukainen entistä ahtaampi pilttuu toimia ja tuottaa itse palveluja

tarvitaan valtionosuusjärjestelmän täysremontti jolla luodaan leikkausten avulla pakkoja kuntaliitoksiin ja palveluiden karsintaan ja keskittämiseen mutta kaikkein kipeimmin tarvitaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen jossa oleellisinta on vahvojen sairaanhoitopiirien aseman murtaminen ja erikoissairaanhoidon siirtäminen peruskuntien kautta osaksi ripeästi kansainvälistyviä yksityisiä palvelumarkkinoita ja kymmenien miljardien siirto isoille kansainvälisille toimijoille

kunnissa toimeentulotukijonoissa eivät ole nyt vain työttömät vaan yhä enenevässä määrin myös köyhät vanhukset joiden eläkkeet eivät riitä kasvaviin asumismenoihin kiinteistöveroihin ja jatkuvasti kohoaviin ateria ja asiakasmaksuihin

arvoisa herra puhemies

aivan kuten tässä edustajatoveri mustajärvi totesi kyllä skdln lapsilisätaistelijat kääntyilevät haudassaan kun katselevat näitä hallituksen esityksiä

puhemies

ylipäätään tässä pitäisi tarkastella hyvin kriittisesti sitä mikä on naisten asema ja olisi muistettava se että tämä aika isafin aika ja afganistanin sisäisiin asioihin sekaantumisen aika ei suinkaan ole ollut pelkkää edistystä vaan pikemminkin monilta osin naisten kohdalla myöskin taantumista ja se on tapahtunut myös paitsi käytännössä myös lainsäädännössä mikä on tietysti aika raskauttavaa näiden tätä hallintoa tukevien ulkomaalaisten joukkojen ja liittokunnan kannalta

leikkaus jää pysyväksi se on siis lapsilisien reaaliarvoon pyrkivän seurauksena lapsilisien reaaliarvon pysyvä pienentyminen

yhdennäköisyys puolustusvoimauudistuksen eduskuntakäsittelyn kanssa on aivan ilmeinen

arvoisa herra puhemies

työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta turvaava poikkeuslaki kannustaa riskisijoituksiin siksi poikkeuslain jatkaminen ilman ehtoja on mielestäni vastuutonta

oikeuskansleri jaakko jonkka on tänään antamassaan päätöksessä edustajatoveri mustajärven tekemään kanteluun todennut että kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun eritahtisuutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden osallistumisoikeuksien oikeuksien tulla kuulluksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna

olisi ollut viisasta kuulla muun muassa thln ja sairaanhoitopiirien asiantuntijoita

husin toimitusjohtaja aki linden lähetti tiedonannon lähetekeskustelun alla eduskuntaryhmille muistion jonka hän päättää seuraavaan kriittiseen arvioon

musiikin kannalta radio on ollut perinteisesti aivan keskeinen jakelukanava vaikkakin internetin erilaiset musiikin jakelupalvelut ovat osin vähentäneet tätä merkitystä joidenkin käyttäjäryhmien osalta

vastustan ehdottomasti leikkausta ja pitäydymme vasenryhmässä vasemmistoliiton poliittisen tavoiteohjelman vaatimuksissa

siitä seuraisi väestöpohjien pienentyminen joka olisi vastoin kaikkea kansainvälistä kehitystä ja myös omassa maassamme laadittuja asiantuntija arvioita

aloite suojaosan indeksisidonnaisuuden säätämisestä on erittäin perusteltu ja on aivan hämmästyttävää että tätä tulorajaa ei hallituksen esityksessä ole indeksiin sidottu

muilta osin nimenomaisesti radiotoimintaa on selonteossa käsitelty varsin vähän ja se on mielestäni koko selonteon suuri puute

arvoisa herra puhemies

poliittisten päättäjien ja virkavastuulla toimivien valmistelijoiden on syytä reagoida oikeuskanslerin lausuntoon välittömästi ja nöyrästi

kehotan edustajia paneutumaan huolellisesti toimitusjohtaja lindenin perusteelliseen kokonaisarvioon

sen takia liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on positiivinen kannanotto

ainoa kunniallinen tie hallituksella on vetää tänään lähetekeskustelussa olevat lait takaisin ja liittää ne parlamentaarisessa valmistelussa ja eduskuntakäsittelyssä tiiviisti yhteen sote palvelurakenneuudistuksen kanssa

arvoisa herra puhemies

uusia pelimerkkejä kärkkyvät kokoomuksen johtamat suuret keskuskaupungit ja heidän takanaan kurkkivat suuret yksityiset palveluntuottajat

valiokunta pitää radiotoiminnan toimintaedellytysten turvaamista ja analogisen radioverkon ylläpitämistä ja kehittämistä myös jatkossa erittäin tärkeänä

karhuvaara tietää varsin hyvin työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä sen että todellakaan työttömyyden kasvu tai työttömyyden lisääntyminen ei ole taittunut

puhemies

hallituksen esitys on hallitusohjelman tavoitteista saneltu kuntien pakkoliitoslaki joka velvoittaa kunnat tekemään yhdistymisselvityksen annettujen kriteerien osoittamille alueille vapaaehtoisesti tai ei vapaaehtoisesti pakon pohjalta

vasenryhmä yhtyy tässä keskustelussa edustaja mattilan ja edustaja kataisen tekemiin epäluottamusponsiin

kannattaa tämän sopimuksen käsittelyn ja voimaantulon käsittelyn yhteydessä huomata se että me olemme tämän laajemman eurooppalaisen velvoitteen toteuttamisen sivutuotteena solmimassa sopimuksen jolla luovutamme ilmatilam me käytön näille mainituille nato maille ja käytännössä natolle

selonteon mukaan kuluvalla toimilupakaudella laaditaan toimintasuunnitelma radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja juuri tämän toimintasuunnitelman valmistelun kannalta valiokunnan kannanotot ovat tärkeitä pitää esillä ja muistaa ohjaamassa tuota valmistelua

tietenkin jos tarkkaan kuuntelee ministeriä mitä hän sillä tarkoittaa niin hän tietysti tarkoittaa että kasvu on taittunut silloin jos se työttömyyden kasvua kuvaava käyrä ei nousekaan yhtä jyrkässä kulmassa ylöspäin vaan on hieman taittunut

kriteerit ja selvityksen sisältö on saneltu sellaisiksi että selvitystyö tarkoittaa vain että kuntaliitokselle etsitään ja keksitään perustelut kun tavoite vahvasta peruskunnasta on annettu

valiokunta pitää myös hyvin tärkeänä että toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon muun muassa radion monikanavaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyvät kysymykset ja ei kaupallisten periaatteellisesti hyvin tärkeiden muun muassa erilaisia väestöryhmiä palvelevien yhteisöradioiden toimintamahdollisuudet

mutta työttömyys kasvaa edelleen rajua vauhtia

ellei tätä olisi ympätty tähän laajempaan sekä siviili että sotilasilmailua koskevaan sopimukseen meillä olisi jouduttu tuomaan tänne käsittelyyn pelkästään sotilasilmailua koskeva sopimus nato maiden kanssa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä muotoili helmikuussa kantansa ja vaati presidentin nykyisen ulkopoliittisen aseman säilyttämistä

sotilasliitto naton jäsenyyden puolesta avoimesti muun muassa eilen liputtanut pääministeri stubb on asemoinut suomen niin sanotulle harmaalle vyöhykkeelle

valiokunta toteaa aivan oikein että vaihtoehtoisilla jakeluteillä tulee erittäin todennäköisesti olemaan huomattava merkitys radion pidemmän aikavälin tulevaisuuden kannalta

kysymys on tietysti siitä että niin sanottu kela indeksi on erittäin heikko indeksi näiden etuuksien varassa elävien reaalitulojen kannalta

vientiteollisuudesta tiedän että tämän vuoden aikana ennen vuodenvaihdetta tuhansia lomautuksia muuttuu irtisanomisiksi ja pysyväksi työttömyydeksi

suomen tasavallan presidentillä on instituutiona ollut maamme historiassa erityinen merkitys varsinkin suomen ja venäjän naapurisuhteiden kehittämisessä ja rauhanomaisessa vakiinnuttamisessa elintärkeä merkitys myös viime vuosina kuten täällä aivan oikein edustaja rajamäki totesi

yhteisöradioliikkeen voi sanoa vuosikymmenten aktivistina pidän valiokunnan toteamusta merkittävänä etappina myös yhteisöradioliikkeen kannalta tässä maassa

myös muut perusturvan etuudet ovat reaalikehityksen osalta jääneet tietenkin ansiokehityksestä jälkeen katsomaan syy kehitykseen suhtautuu tätä maata

erityisen lohduttomat näkymät ovat telakkateollisuuden osalta

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin mutkaisen lakiehdotuksen asiantuntijakuulemisten osalta

huolimatta siitä että kevään lisäbudjetissa hyväksyttiin laivanrakennusteollisuudelle innovaatiotukea ympäristötukea ja mittavia alusluottoja ja lainavaltuuksia niille tilausrintamalla on pelottavan hiljaista

arvoisa herra puhemies

kuntien kannanotot ovat menneet ministeriössä silppuriin

kuunnellessa pääministeriä ja hänen toteamuksiaan siitä miten hallitus on katsonut ja katsoo ennen kaikkea tulevaisuuteen eikä menneisyyteen on tähän liittyen kyllä todettava että hallituksen kyky talouskehityksen ennakoimiseksi on ollut todella ala arvoista ja heikkoa jos vuodessa ennusteita on tarkistettu jo kolme kertaa

sen arvoa ei länteen eikä natoon rähmällään oleva poliittinen eliittimme puhumattakaan pentagonin asiamiehistä suomen politiikassa halua aina tunnustaa

ja edelleen haluan korostaa ja toivoa että nämä valiokunnan kannanotot ohjaavat tätä radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamista koskevaa toimintasuunnitelmaa ja sen laatimista

tämä afganistan selonteko pyrkii olemaan aiempia laajempi kuvaus maan kokonaistilanteesta ja suomen kokonaistuesta afganistanille mukaan lukien osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan

viking line ainoa kotimainen varustamo katkaisi neuvottelut uudistilauksista kaikkien tarjouksia tehneiden telakoiden kanssa

suomessa yhteisöradiot toimivat kaupallisten radioiden rinnalla samanlaisten toimilupaehtojen alaisina toisin kuin monissa eu maissa joissa ei kaupallisten yhteisöradioiden erityinen luonne on tunnustettu lainsäädännössä ja valtioiden tukipolitiikassa

suomen murentuvan itsenäisyyden ja suvereniteetin paradoksi on siinä että suomalaiselle oikeistoeliitille suomen itsenäisyys on itsenäisyyttä venäjästä

liittoutumia on tullut ja niitä on mennyt näinkin lyhyen historian jakson aikana lukuisia ja jälleen kärtetään sotilasliittoihin nyt naton jäseneksi

nyt tietysti opintoraha sidotaan indeksiin mikä on perusteltua mutta tähän saakka tuo opintorahan reaaliarvon alamäki on ollut erittäin merkittävä

selontekoa leimaa analyysin armelias yleisyys ja turvallisuus ja ihmisoikeusarvioiden kaunistelu ja talouskehityslukujen kaunistelu niin ikään

tietenkin tässä menossa kun arviot pettävät näin paljon voidaan arvioida että myös lääkkeet kriisin torjumiseksi ja

saksan liittotasavallassa on olemassa säännöllinen yhteisömedian taloudellinen tuki samoin englannissa ja itävallassa

heikki talvitie pitkän linjan diplomaatti arvostettu historioitsija ja ehdottomasti paras venäjän tuntija suomessa kirjoitti artikkelissaan perustuslaki ja suvereniteetti